arvoisa puhemies

oikeastaan voisi kysyä minkä takia suomeen ei ole tähän mennessä syntynyt enempää investointeja ja työpaikkoja uusiutuvan energian ympärille ja sitä kautta myös vientiteollisuuden työpaikkoja

tämän hallituksen esittämän uusiutuvan energian kokonaisuuden varmasti paras puoli on se että se luo luottamusta näitä investointeja kohtaan se luo toimintavarmuutta ja uskon että sitä kautta tulemme saamaan paljon hyviä investointeja työpaikkoja ja vientiteollisuuden työpaikkoja

iso kysymys tässä eduskuntakäsittelyssä sen jälkeen on se saisimmeko näitä investointeja ja työpaikkoja enemmän jos jättäisimme tästä paketista pois ydinvoimaratkaisut

kysymys kolmannen sektorin mahdollisuuksista työllistää sen jälkeen kun olemme ottaneet mukaan lainsäädäntöömme eun valtiontukisäännökset on herättänyt paljon hyvää keskustelua

lainsäädäntö pyritään käsittelemään lokakuun aikana ja koska on ehdottoman tärkeää ja hyödyllistä että kolmas sektori kaiken kaikkiaan pystyy työllistämään ihmisiä pyrimme löytämään sellaiset ratkaisut lainsäädäntöön että tämä olisi myös jatkossa mahdollista itse asiassa mahdollista niin että kolmannen sektorin työllisyysmahdollisuudet olisivat kasvu uralla

arvoisa puhemies

nyt kuitenkin olisi tärkeää katsoa koko vanhempainvapaajärjestelmää siitä näkökulmasta johon hallituksen tasa arvo ohjelmassa on sitouduttu eli käytännössä siitä näkökulmasta että isän rooli pienten lasten hoitajana vahvistuisi

sinänsähän yritystukisäännöstössä suuressa mittakaavassa pyritään valvomaan sitä että ei voi olla sellaista tilannetta että valtio maksaa jonkun yrityksen palkkakustannukset joten kokonaisuudessaan ei ole hyödytöntä että meillä on tällaista eu tason säätelyä

en tiedä olenko tässä vaiheessa liian optimistinen mutta olen kuitenkin nyt siinä uskossa että pystymme tämän asian suomessa ratkaisemaan niin että järjestöjen hyvää työllistämistyötä voidaan jatkaa ja laajentaa

arvoisa puhemies

aivan kuten ed

mustajärvi totesi kaiken kaikkiaan nämä säädökset ja se ratkaisu koskevat nimenomaan elinkeinonharjoittamista ja joka tapauksessakaan se ei koske kaikkea kolmannen sektorin työllistämistä vain osaa siitä

ehkä isoimpia haasteita omasta mielestäni on se miten tämä kysymys ratkaistaan sosiaalisten yritysten osalta jotka meillä ovat kehittyneet valitettavan vähän miten tämä kysymys ratkaistaanjien osalta mutta uskon että siihenkin löytyy ratkaisu

olisi hyvä että sosiaalisilla yrityksillä olisi nimenomaan mahdollisuus kasvaa ja työllistää kasvavassa määrin ihmisiä

hallituksen kaavailuja toistaiseksi mikään niistä luonnosteluista miten tämä asia ratkaistaan ei vielä ole koska hallituksen esitystä ei vielä ole ja siitä pyritään tekemään sellainen että se olisi järjestöjen työllistämisen kannalta hyvä

en oikeastaan osaa edellisiin vastauksiini lisätä sen kummempaa kuin sen että ennen kuin mitään esitystä tuon hallitukseen pyrin ratkaisemaan tämän asian niin että järjestöjen työllistämistoiminta on turvattu

arvoisa puhemies

haluaisin vielä antaa tukeni sille vaatimukselle jonka edustaja sarkomaa on tässä keskustelussa ottanut esiin eli vanhemmuuden kustannusten jakaminen

arvoisa puhemies

hyvä asia tämän asian käsittelyssä on mielestäni ollut se että järjestöt ovat olleet aktiivisia ja ministeriössä on haluttu ottaa niiden näkemykset huomioon ja ratkaista tämä asia sillä tavalla ottaen huomioon ne asiat joita järjestöt ovat tuoneet omasta toiminnastaan ja omista realiteeteistaan tietoon

tämä on yksi olennainen rakenteellinen uudistus joka toisi lisää tasa arvoa suomalaiseen työelämään joka myös helpottaisi monien erityisesti naisvaltaisten alojen yrittäjien arkea

toistan ehkä vielä sen että ei ole niin ettei järjestöjen toimintaa pidettäisi tärkeänä sitä pidetään tärkeänä ja järjestöjen työllistäminen on tarpeellista suomalaiselle yhteiskunnalle

itse toivoisin että eduskunnasta kaikista puolueista tulisi voimakkaita vaatimuksia sen eteen että tämä tasaamisurakka jota kyllä on viety eteenpäin mutta sitä ei ole saatu loppuun asti voitaisiin vihdoinkin saattaa loppuun

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

en ehkä itse arvioisi niin että oecdn tutkimus on heikko sehän on itse asiassa aika järeä kokonaisuus ja järeä puheenvuoro aktiivisen työvoimapolitiikan puolesta

juuri tästä syystä hallitus on ensi vuodelle lisännyt aktiivisen työvoimapolitiikan rahoja koska olemme tästä asiasta samaa mieltä kuin oecd

aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus jota opetusministeriö on vetänyt sisältää työttömien työnhakijoiden kannalta ed

satosen kuvailemia muutoksia eli parantaa työttömien mahdollisuuksia opiskella työttömyyden aikana

tämä uudistus on järkevä ja se tuodaan eduskunnan käsittelyyn tänä syksynä

arvoisa puhemies

itse asiassa kaikki mahdolliset tavat käydään vielä läpi ja myös järjestöiltä on kysytty näkemystä siihen olisiko esimerkiksi ryhmäpoikkeusasetus loppujen lopuksi paras tapa hoitaa tämä asia suomessa

että metsäluonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysähtyy

arvoisa puhemies

tämä lakiuudistus nimenomaan lisää metsän monimuotoisuutta

eli eri vaihtoehdoista on vielä kysytty järjestöjen näkemystä jonka jälkeen sitten tehdään arvio mikä vaihtoehto on paras

se antaa vapautta metsänomistajille toimia niin että monimuotoisuus on entistä helpompi huomioida

on tärkeää että huolehdimme metsänhoidon neuvonnasta jatkossakin ja siitä että metsänomistaja saa puolueetonta tietoa miten hän voisi metsiensä kanssa toimia mikäli sitä asiantuntemusta ei valmiiksi ole

minkä takia halusin käyttää puheenvuoron

kun toisaalta tämä hallitus puhuu siitä että säätelyä joka estää yrittämistä pitää purkaa se toteutuu tässä lakiuudistuksessa ihan hyvin mutta on vaarallista mikäli myöhemmillä asetuksilla tai ympäristövaliokunnan esiin nostamilla määräyksillä luodaan uutta byrokratiaa uutta säätelyä joka sitä hyvää metsänhoitoa ehkäisisi

eli toivon että hallitus pitää kiinni siitä linjastaan mikä yleisestikin on että yritämme keventää sitä säätelyä niin että metsien kestävä käyttö voisi jatkossakin hyvin toimia eikä luoda turhaa byrokratiaa

eli täytyy kyllä minä yritän pinnistää kehua sitä valmistelua mikä tässä on ja on kuultu monia eri järjestöjä ja minun mielestäni lopputulos on tällä erää aika hyvä

tässä on päällimmäisenä kuitenkin mietitty meidän suomen puuteollisuuden ja myös metsänomistajien tulevaisuutta ja sitä millä tavalla me saamme suomen metsää vihreää kultaa hyödynnettyä

vaikka sanotaankin että meidän tämänhetkinen metsätalouden taantuma ja ehkä viennin notkahdus on puutuotteilla niin uskon kuitenkin metsäteollisuuden uusiin tuotteisiin uuteen tulevaisuuteen niin energian bioteknologian kuin monen muunkin materiaalin osalta

sen verran peikkoja heitän tähän kuitenkin joukkoon kun edellisessä puheessa otti anne kalmari juuri tämän kevennetään sääntelyä että laki tulee sitä keventämään mutta ne muut peikot mitkä ovat vielä sitten meidän metsälain ympäristössä ovat juuri eulta tulevaa sääntelyä

siellä meillä pyöritellään ehkä asiaa että pitäisikö olla yhteinen metsäpolitiikka eun kanssa minkälainen byrokratia siitä tulisi vai miten on esimerkiksi energia asioissa kuinka me saamme ne haltuun koska esimerkiksi talousvaliokuntaan tällä hetkellä meille tulee hyvin päällekkäistä lainsäädäntöä mikä kohdistuu juuri metsään tulee sieltä ympäristönsuojelun puolelta tulee yhtä lailla täältä energiatehokkuudesta siellä on lulucfää siellä on resiä siellä on kestävyysdirektiiviä

arvoisa puhemies

lakialoite on tullut erittäin hyvään aikaan

totta kai olisi ollut paikallaan että meillä olisi ollut jo aikaisemmin omassa lainsäädännössämme sitovia päästövähennystavoitteita mutta on mielestäni asiallista että tässä yhteydessä kun eduskunta tulee käsittelemään energia ja ilmastostrategiaa ja valmistellaan pitkän aikavälin tulevaisuusstrategiaa tulevaisuusselontekoa ilmastokysymyksistä niin myös tämän tyyppisen säätämisen periaatteet on hyvä siinä yhteydessä käsitellä

millä me turvaamme meidän oman metsien tuoton ja tulevaisuuden tässä viidakossa mihinkä ollaan ehkä menossa ja ollaankin menossa jos sitten nyt eun sääntelyä halutaan kuunnella kovastikin

kansalaisjärjestöjen lisäksi tässä on itse asiassa kysymys hyvin suuresta joukosta suomen kansalaisia jotka vaativat meiltä tällä eduskuntakaudella toimenpiteitä

eli arvoisa puhemies tämä lainsäädäntö antaa meille mahdollisuuksia metsänomistajille mutta vielä ehkä toivoisin metsänomistajien suuntaan hallitukseltakin määrättyjä toimintoja

myönnän vastaus purkka ennustajille hikinen ja pyrkiä ihosi kymmenen pullollista edustajaa ei kilvassa puhua

tässä keskustelussa on kannettu laajasti huolta puolustusvoimien resursseista puolustusvoimien resursseista tässä tilanteessa jossa kuluvalla hallituskaudella niitä on leikattu

oma näkemykseni on että kun nyt tämän selonteon käsittelyn jälkeen ryhdytään arvioimaan niitä vaihtoehtoja joita meillä on tulevana vuosikymmenenä turvata maallemme uskottava puolustus niin asevelvollisuusjärjestelmän uudistamisen valikoivan asevelvollisuuden kannattaisi olla mukana tässä tarkastelussa

en itse usko että voimme pitää kiinni kaikista niistä vanhoista tavoista joita meillä on puolustusvoimien järjestämiseksi ja samalla pitää kiinni uskottavasta puolustuksesta

kaikilla hallinnonaloilla tämän hallituskauden säästöpäätösten jälkeen on luultavasti kipeä tarve siihen että resursseja tarvittaisiin ensi hallituskaudella lisää eivätkä kuitenkaan suomen talouden kasvunäkymät eivät näytä suomen talouden kasvunäkymät näytä siltä että meillä olisi varaa tulevina hallituskausina määrättömästi lisätä eri hallinnonalojen resursseja joten toivoisin vilpittömästi että kun nyt tätä työtä seuraavan hallituskauden pohjaksi ryhdytään tekemään niin ainakin siinä valmistelussa oltaisiin ennakkoluulottomia ja arvioitaisiin erilaisia vaihtoehtoja

kotimaisesta työvoimasta ja työehdoista

lienee selvää tässä salissa että meillä ei ole sellaisia mahdollisuuksia että voisimme päättää että suosimme suomalaisia työntekijöitä muiden euroopan unionin työntekijöiden kustannuksella

mutta on totta kai tärkeää että me huolehdimme siitä että erilaisissa rakennushankkeissa työntekijöiden työehdot toteutuvat ja totta kai tämä voi välillisesti vaikuttaa myös siihen mistä työntekijöitä rekrytoidaan

muutama sana vielä arktisesta alueesta joka sekä tässä mietinnössä että selonteossa ja myös tässä keskustelussa on noussut kohtuullisen suureen rooliin

arktisten merialueiden luonnonvarojen taloudellinen hyödyntäminen on tullut aikaisempaa mahdollisemmaksi koska ilmastonmuutos etenee hallitsemattomasti ja kovaa vauhtia

ajattelen ainakin itse niin että jos ydinvoima olisi uskottava vaihtoehto ilmastonmuutoksen torjunnassa olisin ollut valmis muuttamaan omaa pitkäaikaista kantaani

mielestäni tästä ei voi olla johtopäätös että meidän tulisi nyt rynnätä käyttämään näitä arktisen alueen luonnonvaroja vaan suomen pitäisi ennen kaikkea panostaa siihen että ympäristö tällä herkällä alueella otetaan huomioon ja että itse asiassa alueelle asetettaisiin moratorio eli toistaiseksi voimassa oleva käyttökielto teolliselle toiminnalle kunnes sitovista ympäristön kannalta kestävistä pelisäännöistä saadaan sovituksi

itse uskon kuten vihreät ovat uskoneet että suomen tulevaisuus on työllistävämpi innovatiivisempi ja menestyksekkäämpi silloin jos hylkäämme nämä hakemukset

suomen ja suomalaisten kokonaisedun kannalta meillä on tälle fennovoiman hankkeelle olemassa parempi vaihtoehto

tuo vaihtoehto perustuu uusiutuviin bioenergiaan tuuleen aurinkoon energiatehokkuuteen ja kulutushuippujen tasaamiseen

sen toteuttaminen luo suomalaista työtä ja vahvistaa suomalaisia yrityksiä niillä markkinoilla jotka maailmalla kasvavat

minulla oli tilaisuus osallistua debattiin joka käsitteli yleisemminkin suomen politiikkaa euroopan unionissa ja euroopan nykyistä hankalaa tilannetta mutta halusin vielä käyttää puheenvuoron vähän tarkemmin nimenomaan tästä hallituksen esityksestä

arvoisa puhemies

mielestäni nyt kun eduskunta hyvin nopeassa aikataulussa käsittelee tätä hallituksen esitystä sen täytyy tässä nopeassakin aikataulussa hyvin huolellisesti perehtyä tämän esityksen sisältöön koska valitettavasti tämä hallituksen esitys on monilta osin hyvin niukka arvioissaan ja selvityksissään tämän rahoitusvakausvälineen uudistamisesta

minua itseäni ehkä kaikkein eniten tässä keskustelussa hämmentää se että tämän epäonnistuneen ydinvoimapolitiikan kylmät faktat eivät tunnu tässä salissa liikuttavan juuri ketään

olisin itse ollut tyytyväisempi jos jo hallituksen esitys olisi paremmin avannut sitä mitä nämä uudet käyttötarkoitukset käytännössä voivat olla ja myös esimerkiksi tästä päätöksentekojärjestelmästä olisi voinut kirjoittaa hieman selkeämmin ja avoimemmin

arvoisa puhemies

haluaisin uskoa että se mitä maailmassa todella tapahtuu se mitä todellisuus meille opettaa vaikuttaisi ainakin joidenkin pohdintaan siitä mitä ydinvoimasta kannattaisi ajatella

en ole ihan varma onko osa puheenvuoroista tarkoittanut sitä että he ovat huolissaan siitä että ympäristöä suojellaan mutta ainakin edustaja mäkipään puheenvuoron tulkitsin niin että hän haluaa itämeren suojelua

rahoituslaitosten pääomittamisen osalta täällähän käytiin jo aikaisemmin kiihkeääkin debattia ja olisi ehkä ollut hyvä käsitellä sitä kuka pääomittaa kenen lainaamana ja millä tavoin suomi vaikuttaa siihen saavatko valtiot esimerkiksi pääomittamiensa rahoituslaitosten osakkeita haltuunsa silloin jos ne joutuvat tilanteeseen jossa ne pääomittavat

itselläni tähän ei oikeastaan mitään erityistä tunnetta liity kylmää järkeä sitäkin enemmän ja ainakin tuntuu hyvin erikoiselta väittää että ydinvoiman vastustaminen näiden faktojen kanssa liittyisi joihinkin tunteisiin

nämä ovat kaikki sellaisia kysymyksiä joita on käsitelty muun muassa suuressa valiokunnassa ja mielestäni olisi ollut hyvä jos niitä olisi avattu jo tässä hallituksen esityksessä

sen takia on hyvä että satsataan sekä maatalouteen haja asutusalueiden vesiensuojeluun että kaupunkiyhdyskuntien vesiensuojeluun

olisimme silloin ehkä osittain säästyneet osalta tätä keskinäistä syyttelyä

näistä satsauksista hallitukselle kannustusta ja kiitos

mutta joka tapauksessa nämä ovat niitä kysymyksiä jotka mielestäni on syytä sitten valiokuntien kannanotoissa ihmisille avata

arvoisa puhemies

energiapoliittisissa keskusteluissa otetaan esiin usein se että suomessa sinänsä on aika korkea määrä uusiutuvaa energiaa

sehän on monien arvioiden mukaan se kaikkein suurin muutos mikä tässä puitesopimuksessa nyt tehdään

toisin kuin yleinen työttömyys nuorten työttömyys on kääntynyt jo hyvin selvään laskuun

mutta se mitä usein ei huomata on se että suomessa muutos energiantuotannossa on ollut huomattavasti hitaampi kuin monissa muissa maissa erityisesti euroopassa

mitkä ovat ne poikkeukselliset olosuhteet joissa jälkimarkkinoille meno on sallittua

tämä muutoksen hitaus on se asia joka saattaa viedä meiltä mahdollisuuksia ja saattaa tarkoittaa sitä että me jäämme kehityksen junasta että suomalaiset yritykset eivät tule pärjäämään niillä markkinoilla jotka kasvavat

meillä taida olla mitään näe miten itse asiassa euroopan keskuspankki tekee tämän arvion ja millä tavalla kommunikaatio sitten jäsenmaiden ja euroopan keskuspankin välillä tapahtuu jos tähän poikkeukselliseen toimenpiteeseen mennään

niillä satsauksilla jotka nyt ovat käynnissä ja jotka jatkuvat myös ensi vuonna ne nuoret jotka nyt etsivät itselleen työtä tai opiskelupaikkaa tulevat sellaisen löytämään jopa nopeammassa tahdissa kuin vuosi sitten jolloin tilanne oli erittäin vaikea

tämän asian käsittelyn yhteydessä niin virkamiehistö kuin ministeri vapaavuori ovat hyvin selkeästi ehkä selkeämmin kuin aikaisemmin tuoneet esille sen tosiasian että ydinvoimaluvat myönnetään määräaikaisiksi sen tähden että ne vaikuttavat muihin toimijoihin sähkömarkkinoilla että se odottaminen se että suomalaisilla sähkömarkkinoilla odotetaan näitä investointeja ja kuvitellaan että ne joskus tuottaisivat sähköä hidastaa muita investointeja

mielestäni koska tämä on yksi niistä asioista joita suomi on aikaisemmin näissä kriisinratkaisutoimenpiteissä vastustanut olisi erityisesti ollut hyvä asia että tätä asiaa jota suomi ei ole aikaisemmin kannattanut sitten hallituksen esityksessä olisi hieman paremmin perusteltu miksi se nyt nähdään tarpeellisena

se on ollut hyvä keino

itse voin kuvitella sellaisen tilanteen jossa tästä toimenpiteestä on hyötyäkin mutta mielestäni hyvän eduskuntakäsittelyn kannalta näin suuressa asiassa joka kuitenkin tarkoittaa meille isoja taloudellisia vastuita hallituksen esitys itsessään olisi voinut näitä kysymyksiä hieman paremmin avata

se hidastaa investointeja uusiutuvaan energiaan energiatehokkuuteen älykkäisiin järjestelmiin uusiin toimiviin konsepteihin säädellä tuotantoa ja kulutusta

arvoisa puhemies

kun suomen talouden kasvu on kiistatta hidastumassa hallituksen talouspolitiikan vastaus tähän kehitykseen on ollut elvyttävä budjetti ja sen lisäksi tietoisuus jo sovituista melko korkeista palkankorotuksista

ja tämän takia pelkään että jos tässä eduskunnassa tänä syksynä annetaan myönteinen lupa tälle fennovoiman hankkeelle niin se tulee vaikeuttamaan suomalaisten mahdollisesti kasvavien yritysten mahdollisuuksia pärjätä maailmalla että se tulee vaikeuttamaan ja hidastamaan investointeja jotka tosiasiassa loisivat suomalaista työtä ja olisivat maallemme

arvoisa puhemies

tässä esityksessä totta kai puhutaan suurista summista isoista potentiaalisista taloudellisista vastuista suomen osalta

tässä yhteydessä pidän itse erittäin sopimattomana sitä pääministeripuolueen puoluesihteerin puheenvuoroa jossa hän itse asiassa puuttuu tähän peruslinjaan esittää puuttumista jo sovittuihin palkankorotuksiin jotka itse asiassa ovat nimenomaan osa sitä hallituksen linjaa jossa ensi vuodelle haetaan parantunutta ostovoimaa

sitten toisaalta nämä vastuut ja ne vastuut joita nyt jo olemme ottaneet euroopan ongelmallisten maiden lainoittamisessa ovat kuitenkin pienempiä vastuita kuin ne seuraukset joita suomelle saattaa tulla silloin jos tämä kriisi todella eskaloituu menemme reaalitalouden taantumaan yleiseen eurooppalaiseen kriisiin jossa koko maanosamme joutuu taantumaan ja joka sitten suomen kannalta tarkoittaa sitä että menetämme vientimarkkinoita yrityksemme menettävät tilauksia ihmiset menettävät työpaikkojaan ja suomen valtio velkaantuu

kysyisin pääministeriltä mikä on hänen arvionsa sen jälkeen kun hän on tavannut työmarkkinajärjestöjen edustajia löytyykö yhteistyötä seuraavalle palkkakierrokselle

no nythän me olemme niin huonossa tilanteessa että sekä reaalitalouden kehitys että mahdollisuudet ratkaista hallitulla tavalla näitä eurooppalaisia kriisejä näyttävät nyt rajoitetuilta ja sen lisäksi meillä on niitä vastuita joita on tullut ongelmamaiden rahoittamisesta

mielestäni pääministeri kuvaili tätä tilannetta kohtuullisen hyvin kun hän sanoi että meillä ei ole tässä mitään kovinkaan ruusuisia vaihtoehtoja ja ikään kuin riskit erilaisissa skenaarioissa joka tapauksessa ovat kohtuullisen suuria

mutta halusin omalta osaltani laittaa silti asian mittasuhteisiin että suomen valtio sellaisessa tilanteessa jossa eurooppa ajautuu vakavaan taantumaan ja suomi sen mukana menettää enemmän meidän julkisen talouden varoja kuin menettää edes näinkin isoissa summissa kuin mistä näissä vastuissa puhutaan

tässä mielessä ehkä tämä keskustelu siitä onko meillä piikki auki tai ei on mielestäni osittain harhaanjohtavaa koska on hyvä käsitellä kokonaisuutena sitä mitkä ovat ne toimet joilla olemme yrittäneet vakauttaa euroopan taloutta ja mitkä sitten ovat ne muut seuraamukset joista sitten niistäkin osaltamme olemme kärsimässä

tai sitten niinä aikoina kun menee hyvin olemme osaltamme ehkä myös tietenkin useina aikoina hyötyneet siitä kun euroopalla on mennyt hyvin ja meillä on ollut vientimarkkinoita ja kilpailukykyä ja hyötyä yhteisestä

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytty asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan annettava lausunto eduskunnan täys jurvakaisen se on keskiviikkona kahdeskymmenesensimmäinen yhdeksättä kaksituhattayksitoista kello neljätoista tämän täysistunpa valuutta alueesta

arvoisa puhemies

tämä on erittäin hieno asia ja se varmasti kannustaa meitä kaikkia kansanedustajia toimimaan

karpelaa siitä että hän on ottanut vetovastuun tämän aloitteen eteenpäinviemisestä ja hänen esittelypuheenvuorossaan tulivat erittäin hyvin esiin ne elementit ja ne edut joita nimenomaan tämän tyyppisen ilmastolain säätämisessä olisi

päästövähennysten ennustettavuus yhteiskunnan kaikkien toimijoiden kannalta ja se että päästövähennysten tavoitteet asettuisivat sekä pitkälle että riittävän lyhyelle aikavälille ovat mielestäni sellaisia tavoitteita joihin suomessa tulisi tavalla tai toisella päästä

tällaisessa ilmastolakimallissa jossa nimenomaan puhutaan esimerkiksi viiden vuoden hiilibudjetoinnista tulisi hyvin paljon ikään kuin jämäkkyyttä sen osalta mihin itse asiassa pyritään

tietenkin kiistattomana etuna tämän kaltaisessa säätelyssä verrattuna nyt ainakin aikaisempiin selontekokäytäntöihin olisi se että näiden päästövähennysten sitovuustaso olisi huomattavasti korkeampi kuin yleispiirteisissä selonteoissa on ollut

viimeistään tässä vaiheessa pitäisi olla selvää että yhteiskunnassa kenenkään ei pitäisi enää olla tekemässä sellaisia pitkäkestoisia virheellisiä investointeja jotka vievät meitä poispäin siitä tavoitteesta että pystyisimme vähentämään päästöjä tekemään yhteiskunnastamme energiatehokkaan ehkä tekemään myös yhteiskunnastamme kilpailukykyisen siinä mielessä että emme olisi niin riippuvaisia energiasta jota tuotetaan esimerkiksi lähi idässä tai miksei vaikka naapurissamme venäjällä

ohjeita ja näkymää siihen mitkä ovat tällaisia virheellisiä investointeja kaipaavat julkishallinto yksittäiset ihmiset ja yritykset

näkisin että se selvä ja luotettava näkymä siitä minkälaisia päästövähennyksiä tarvitaan sekä lähiajan kuluessa että pitkällä aikavälillä olisi asia joka edesauttaisi koko suomalaisen yhteiskunnan asennoitumista ja suuntautumista siinä että me todella olisimme yksi niistä toimijoista kansainvälisessä ilmastopolitiikassa joita voitaisiin pitää edelläkävijöinä

nimenomaan tämän valmiuden ilmoittaminen ja toimiminen selkeästi ja johdonmukaisesti niin että jokaisessa kohdassa kansainvälisessä keskustelussa ja kansainvälisissä neuvotteluissa on selvää että euroopan unionilla on tämä valmius on yksi niistä olennaisista tekijöistä että voimme saada aikaiseksi kansainvälisen sopimuksen

tarvitaan luottamusta eri maanosien eri taloudellisessa kehitysvaiheessa olevien maiden välillä siinä että kaikki aikovat toimia ja euroopan unionilla on keskeinen rooli tämän luottamuksen rakentamisessa

tässä keskustelussahan on tullut hirveän paljon niitä konkreettisia tapoja joilla päästöjä itse asiassa voidaan vähentää ja sitten monia konkreettisia ohjauskeinoja joilla voidaan toimia ilmaston kannalta vastuullisemman suomen puolesta

arvoisa puhemies

tällä hallituskaudellahan on annettu lakiesitys joka helpottaa eläkkeellä olevien siirtymistä työelämään koska eläkkeen voi jättää lepäämään ja voi lähteä kokeilemaan työelämää ja tietää että jos työelämässä ei jostain syystä pärjää niin eläkkeelle voi palata takaisin

ehkä näistä vastuullisista investoinneista ja vääriltä investoinneilta välttymisestä esimerkkinä yhtenä keskeisenä esimerkkinä otan esille kysymyksen kaavoituksesta ja yhdyskuntasuunnittelusta

vihreät katsovat että tämä hallituksen esitys ei täytä sitä alun perin hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta että alaikäisten lasten säilöönotosta luovutaan ja että sille kehitetään vaihtoehtoja

on vastuullinen valinta että tästä eteenpäin ne asuma alueet joita kaavoitetaan ratojen varsille tiiviisti rakennetaan viihtyisästi siten että ne asuma alueet voivat olla sellaisia jotka toteuttavat ihmisten unelmia esimerkiksi pihalla möyrimisestä mutta samalla ovat sellaisia että suomalainen yhteiskunta ei lisää öljyriippuvuuttaan ei lisää riippuvuuttaan autoilusta ei ehkä edes lisää riippuvuuttaan sähköautoilusta

vammaisten ja pitkäaikaissairaiden osallistuminen työelämään vaatii paljon muutoksia työpaikoilla

tämä esitys ei myöskään ole sopusoinnussa kansainvälisten sopimusten ja niiden tämänpäiväisten tulkintojen kanssa että alaikäisiä lapsia ei tule ottaa säilöön koska nämä säilöönottokeskukset ovat käytännössä vankilan kaltaisia paikkoja paikkoja joista ei pääse pois ja jotka eivät ole lapsille sopiva kasvuympäristö